ja silloin tulevat esimerkiksi vuotoksen ja kollajan altaiden rakentamisasiat tarkasteluun sitä kautta

kyllähän se on niin että ne muutamat kymmenet talot siellä täällä eivät varmasti uhkaa itämerta kun samaan aikaan satoja miljoonia tonneja jätettä laskee itämereen suoraan

kyllähän tässä joku suhde pitäisi olla eikä syyttömiä syyttää mutta ajattelin kysyä arvoisalta ministeriltä onko tulossa jotakin järkevyyttä tai jotakin tutkimusta tämän haja asutusaluejätevesiongelman ratkaisemiseksi niin että tiedettäisiin mikä tässä on totta eikä puhuttaisi tunnetasolla jolloin aina menee väärin

heinäluoman käyttämää kriittistä näkökulmaa asiaan

on toki opposition oikeus aivan arvostella kaikkia hallituksen esityksiä se on ihan luonnollista mutta kun otetaan huomioon tämän hetken maailman tavoitteet mihin maailman energiapolitiikkaa pitää olla siirtämässä niin sitä taustaa vasten aika paljon uskallan ihmetellä ed

arvoisa rouva puhemies

kyllähän juttu on niin että kaikkialla suomessa asutaan arvokkaasti jokainen kodissaan on sitten helsingissä utsjoella taikka ilomantsissa

samalla sanon siitä pitäisikö puolustaa tällaista energiaverouudistusta että kun valtiovarainministeri ei itse ole paikalla uskallan hallituksen osalta kapoisille harteilleni pienen taakan siitä ottaa

totta kai maaseutukuntien taajamat ja muutkin paikat on kaavoitettu asemakaavat on ja sieltä löytyy kaikki muutkin tarvittavat nykylainsäädännön vaatimat systeemit

ensinnäkin arvoisa puhemies ihan selkeästi elämme niitä vuosia tällä hetkellä että uusiutuvan energian käyttöön on tosissaan panostettava

mutta pitää muistaa se että ihan virallisesti viimeaikaisten tutkimusten joita muuten ei ole julkistettu kovin isosti mukaan maaseudulla elävät ihmiset aidosti elävät ekologisesti ja tämä varsinkin vihreän liiton hellimä ajatus siitä että kalani tämä tällainen kudos elämäntapa kuulu maaseudulla ei ole puhdasta elämäntapaa on joutumassa nyt romukoppaan tämä vanha idea

nythän meillä autoilukin muuttuu siten että fossiilisten polttoaineiden määrä vähenee ja bioaineilla tuotetaan polttoaineet niin että maaseudun ihmiset elävät vieläkin puhtaammin koska niistä maaseudulta tulevista raaka aineista tehdään polttoaineetkin henkilöautoihin

sen suhteen me olemme tässä oikeastaan hyvän ajan edessä eikä tätä aikaa pidä mielestäni pelätä ja kaikkia sarvipäitä kaivella esille että tapahtuu jokin valtava romahdus

siitä voidaan tietenkin viisastella oliko se kelamaksun poisto sitten rakennepolitiikkaa vai työllistämistä vai mitä se oli mutta se oli joka tapauksessa siinä ajassa tehty päätös

näistä nopean toiminnan joukoista joita eu on pitänyt valmiudessa ja kuten olemme tässä keskustelussa kuulleet joista kustannuksia on syntynyt suomellekin kolmisenkymmentä miljoonaa euroa tuli mieleen tämän keskustelun perusteella kun on nostettu esille myös vaihtoehto että nämä joukot osallistuisivat humanitääristen kriisien hoitamiseen ed

varmasti se tuki työnantajia että työpaikkoja säilyi ja sitten se tuki myös kuntien taloutta aivan selkeästi aivan kuten yhteisöveron kuntaosuuden nostaminenkin oli kuntien tulokertymään erittäin tervetullut lisä

pakkanen oivallisesti viittasi haitin operaatioon että kysyn ulkoministeri stubbilta

oletteko eussa olleet aloitteellisia tähän suuntaan että voitaisiin käyttää näitä joukkoja tällaisten laajojen humanitääristen kriisien jälkihoitoon

nyt kun tässä ollaan luomassa uusiutuvaa energiaa suosivaa veropolitiikkaa tässä maassa ja ollaan uuden ajan kynnyksellä on selvää että kitkapintoja tässä asiassa tulee kukaan ei sitä voi väittää

on hyvä tietenkin että asumisen hintojen halventamiseksi teemme töitä koko ajan niin että pystymme tarjoamaan halvempia vuokra ja asumisoi keusasuntoja

monesti niissä tapauksissa väkivalta valitettavasti tulee niillä alueilla nopeasti esiin ja sitten sitä kautta se voi lähteä leviämään jolloin mahdollinen oikea kriisinhallintatehtävä onkin siellä edessä

jos me haluamme tähän maahan oikeasti halvempaa asumista niin tämä järjetön keskittäminen on kerta kaikkiaan saatava johonkin järkevään mittasuhteeseen

totta kai meillä on uhkiakin mutta se on varminta että jos emme tee asialle mitään energiapolitiikassakaan energiaverotuksessa on varmaa että silloin meille jää mustapekka käteen

se selkiyttää tilannetta niiden ihmisten kohdalla jotka todella siellä haluavat asua jokainenhan voi perustuslakimme mukaan asuinpaikkansa valita mielensä mukaan ja päästään tällaisesta epävarmasta tilanteesta eroon

eihän tässä ole enää mitään järkeä että tilastokeskukset ja monet muut viralliset instanssit laativat suunnitelmia joidenka mukaan pääkaupunkiseudulle muuttaa muutamia satojatuhansia ihmisiä vähän tilastosta riippuen

siksi meidän pitää uskaltaa lähteä rohkeasti liikkeelle ja hallitus ja seuraavatkin hallitukset varmaan tulevat energiapolitiikkaansa muuttamaan siinä ajassa mitä eletään

näen sen myös sillä tavalla että tässä käydyn julkisen keskustelun aikana näiden ihmisten jotka ovat muuttaneet tuonne lämpimiin maihin eläkepäiviään viettämään syyllistäminen myös loppuu ja on reilut sopimukset joiden mukaan verot peritään

kuntajakolain uudistus sinällään on aivan asiallinen juttu

esimerkiksi kun kevyttä ja raskasta polttoöljyä verotetaan enemmän kivihiilelle tulee lisää veroa samoin maakaasulle tulee veroa ja turpeellekin tulee veroa ja sähköllekin nostetaan verotusta niin ne omalta osaltaan ovat tukemassa sitä että saadaan tähän maahan todellakin uusiutuvaa energiaa lisää ja sillä saadaan korvattua maahan tuotavaa ohraa eun tuen eikä tuotavia energiaraaka aineita öljyä ja kivihiiltä ja maakaasuakin jonkin verran

asia on nimittäin niin että kun aika muuttuu niin lainsäädännön pitää pysyä mukana eikä ole olemassa sellaista rauhan onnen satamaa jossa esimerkiksi kuntarakenne voisi olla rauhassa ja maailma menee ympärillä ohi

ensimmäinen on se että tavallisilla ihmisillä tavallisilla palkannauttijoilla ei ole enää varaa asua tässä kaupungissa asuipa sitten omistusasunnossa tai vuokrakämpässä

ja toivon mukaan portugalinkin kanssa tämä sopimus saadaan syntymään ja niin että senkään maan osalta ei tarvitse enää kenenkään puhua veronkierrosta taikka sitten tilanteesta jossa ei ole laillista sopimusta olemassa

molemmissa se kustannus kuitenkin kohdistuu siihen asujaan aina

tämä verotusmenettelyhän perustuu oecdn taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön mallille elikkä tämä on ihan kansainvälisesti hyväksytty menettely ja oivallinen sellainen

tavoitteena on tietenkin eheys toimiva kuntarakenne joka mahdollistaa kuntalaisille hyvät palvelut nopeasti ja laadukkaasti

rakenne toki siinä auttaa mutta kyllä ihmiset siellä sisällä ovat ne työntekijät jotka tekevät sen palvelun hyväksi tai huonoksi

se on varmaa että fossiilisten polttoaineiden hinnat maailmanmarkkinoilla tulevat kasvamaan ja meidän on oma energiaverotuksemme viilattava siihen asentoon että käytämme yhä enemmän kotimaista

elikkä tiedän että sieltä ruotsista suomeen on palannut moni ihminen tänne viettämään eläkepäiviä eli tämäkin asia kun saataisiin siihen kuntoon mikä tämä sopimus espanjan kanssa on niin se olisi erittäin hyvä asia

toisen mielestä pieni kunta voi olla älyttömän elinvoimainen mutta suuren kunnan näkökulmasta katsottuna se on tuhoon tuomittu kunta

on hyvä että uusia lakeja tulee mutta vielä tärkeämpää on se että jos haluamme tähän maahan oikeasti kilpailukykyä biotaloutta ja monta muuta hyvää meidän on myös kehitettävä suomalaista maaseutua muuten tästä hommasta ei selviä ikinä

tiedän että se herättää paljon tunteita mutta kun on kotimaisista energiaraaka aineista kysymys ja ennen kaikkea huoltovarmuudesta niin se portti pitää pitää aina käyttökelpoisessa kunnossa ettemme aja itseämme energiapolitiikassa umpikujaan

elikkä vaaditaan että vene kelluu veden pinnalla kun se menee kumolleen mutta ei vaadita että kun sen matkustaja tipahtaa järveen hän kelluisi pinnalla turvallisesti ja olisi sieltä poimittavissa

on syytä muistaa että kuntien kehityksen kannalta kohtalokkainta jälkeä viime vuosina palvelujen poistossa on tehnyt valtio itse

kuusisto hyvin äsken kuvasi sitä kun vastustettiin turvavöiden käyttöä mitä ihmettelen suuresti että tämmöistä lakia ei vielä suomessa ole että pelastusliivi määrättäisiin pakolliseksi veneessä

sieltä on hävinnyt suurin piirtein kelasta lähtien kaikki poliisi meidän kunnastamme rajavartiosto vähentää todella rajusti ja mitä tulee näihin muihin julkisiin palveluihin valtionosuuteen niissä niin kyllä me olemme olleet sellaisessa kyydissä että ihan hirvittää

kun valtio lähtee puhumaan kunnille miten hyvä hallinto järjestetään niin soisi sen itsekin joskus harjoittavan lievää kritiikkiä eikä ainoastaan käyvän kuntien kimppuun että teidän kuntanne on elinvoimainen tai peräti elinkelvoton

sitten mitä tulee näihin liian suuriin kuntayhtymiin niin olen siitä erittäin huolissani että kun maakuntiin syntyy liian suuria kuntayhtymiä ne alkavat toimia kuin käenpojat

on erittäin hyvä asia että euroopan unionin tasolla on pystytty luomaan järjestelmiä joilla voidaan rikoksella saatu hyöty ottaa kyseisen maan omaisuudeksi takaisin missä tämä rikos on tehty nimenomaan niin että rikollisilta häviää niitä keinoja joilla voidaan omaisuutta salata

tämä käännetty todistustaakka nimenomaan on juuri sitä että esimerkiksi vakavissa huumausainerikoksissa joissa usein liikkuu valtavat rahat ne rahat saadaan pois yhteiskunnalle ja saadaan pysäytettyä tämä huumausaineketju

on kuitenkin muistettava että kunnallinen itsehallinto takaa jokaiselle kunnalle itsenäisen toimivallan mutta sitten jos sitä rajoitetaan tällaisella toiminnalla esimerkiksi kun sairaanhoitopiiri tai koulutuskuntayhtymä kasvaa riittävän isoksi niin esimerkiksi koulutuskuntayhtymä päättää ammatillisen koulutuksen antamisesta kunnassa ja asianomainen pieni kunta ei mahda mitään jos ammattikoulu pannaan siellä kiinni tai ammattiopiston nimellähän se nykyisin on ja siinä ei auta pienen kunnan sana

mutta jos me emme pääse puhumaan näissä asioissa kotimaisten energioiden puolesta niin tämä kaikki keskustelu menee kyllä enempi tai vähempi harakoille

tässä asiassa voisi sanoa että euroopan unionia on aika usein moitittu tässäkin salissa siitä että se on tehnyt turhaa byrokratiaa ja varmaan se on sitä tehnytkin mutta kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjunnassa tällainen kansainvälinen yhteistyö on erittäin hyvää ja kun euroopan poliisit tekevät yhteistyötä maarajojen yli vaihtaen tietoja ja käyttäen samoja keinoja ja sitten alueella yhtenäistetään myös rangaistukset niin sillä varmasti pystytään pysäyttämään tätä vakavaa rikollisuutta ja saamaan rikollisilta se saavutettu hyöty pois

arvoisa herra puhemies

on aivan luonnollista että kun on tällainen valtavan suuri sopimuskokonaisuus kuin yhteiskuntasopimus niin sitä huolella tarkastellaan ja sen jälkeen siitä tullaan tekemään lopullisia päätöksiä

aivan luonnollista normaalia valmistelua huolellista työtä

on tavallaan ihme että meidän yhteistyömme taso pohjoismaiden neuvostossa ei ole edennyt nykyistä pitemmälle koska meillä on kuitenkin loistavat edellytykset yhteistyölle

te olette huutaneet tässä salissa että kaikki mitä hallitus on tehnyt on ollut aina väärin ja sitten sen jälkeen kun te olette esittäneet oman mallinne niin mitä siellä on

sieltä tuli vain ilmoitus

onhan meillä vakiintuneet yhteiskuntajärjestelmät kulttuurimme näissä valtioissa on käytännöllisesti katsoen sama kauppayh teydet toimivat ja rajamuodollisuuksista esimerkiksi suomen ja ruotsin välillä ei ole voinut pitkään pitkään aikaan puhua enää mitään

ei ole mitään järkeä hyväksyä tarjousta jossa omat tilat olisi pantu kiinni ja sen jälkeen vuokrattu koulutuskuntayhtymältä valtavan kalliilla uudet tilat

tehkää nyt hyvä ihminen jotakin rakentavaa joskus älkääkä aina arvostelko

on hyvä muistaa se että kun tehdään näitä suuria kuntayhtymiä niin siinä kyllä kuntademokratia etääntyy niin kauas asukkaista kuin ikinä olla voi

tätä taustaa vasten tarkastellen nykyisen yhteistyön taso on tavallaan ihme että se ei tämän aktiivisempaa kuitenkaan ole pohjoismaiden neuvoston kannalta ajatellen

muutamia harvoja kokouksia kukaan hallituksen jäsen ei siellä ole niin aktiivinen että jaksaisi pitää täyden yhteyden oman kotikuntansa asukkaisiin tai kuntahallintoon

siellä kerran kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto ei varmasti edusta sitä kuntademokratiaa mitä sen pitäisi edustaa vaan siinä kyllä on demokratia viety sellaisiin vallan kammareihin että siinä on oksat pois

siinä voitaisiin saada suurta taloudellista hyötyä ja ennen kaikkea hankkia kokemuksia suurin piirtein samanlaisissa ilmasto olosuhteissa elävillä mailla

toivon että tässä kuntakeskustelussa vihdoin ja viimein nähtäisiin se että ei se kuntakoko vaan se toimivuus ja sitten elinkeinojen kehittäminen

esimerkiksi puolustuspolitiikan kannalta tiedonvälitys on aivan välttämätöntä ja on puhuttu myös siitä että ilmavalvonta ja rajavalvontapuolella pystyttäisiin tehostamaan yhteistyötä jotta saataisiin tulevaisuuden uhkiin varautuminen paljon nykyistä paremmalle tasolle

kuntatalous ja mikään kunnan toiminto ei kehity ellei nyt uusi aloittava uljas aluehallintoviranomainen ja elinkeino liikenne ja ympäristöviranomainen näihin kuntiin tuo todella uusia elinkeinohankkeita

se että tämä ongelma aikanaan syntyi ennen lindtmanin syntymää ja sitä korjattiin jälkeen lindtmanin syntymän nyt ei hyvänen aika saisi olla tässä asiassa se mikä on suuri juttu vaan aivan kuten ministeri soini oivallisesti äsken kertoi suurelle salille tämän tapahtuman miten tämän lain valmistelu on edennyt tässä lakimietinnössä on monta parannusta siihen tilanteeseen että puoluelaissa oli pieniä valuvikoja

se että uusi maantie ja ratalaki mahdollistaa nykyistä laajemman talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käytön tie ja ratahankkeisiin on erittäin tervetullutta

ymmärrän toki sen että puolustusasiat ovat arkoja asioita kaikille valtioille mutta ellei aloitteentekijää asiassa löydy niin se sitten jää tulevaisuudessa yhä enemmän hartaan toiveen varaan

on välttämätöntä ja erittäin hyvä että atalanta operaation kansainvälisoikeudellinen perusta lepää ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa elikkä tämä kansainvälisoikeudellinen asia on kunnossa

kotikunnassani on kokemus siitä että kun pari hyvää elinkeinohanketta on ollut niin kyllä ainakin ympäristökeskus on ansioitunut kiitettävästi torjumaan kaikki hankkeet

nimenomaan puolustusasioissa pohjoisilla alueilla joiden poliittinen sekä sotilaallinen ja taloudellinen painoarvo nousee koko ajan uudet yhteistyömuodot ovat aivan välttämättömiä

on välttämätöntä että tällä turvataan ne humanitääriset välttämättömät kuljetukset joita tällä somalialueella tarvitaan koska muutenhan nämä humanitääriset kuljetukset menisivät aivan vääriin käsiin ja tilanne somaliassa pahenisi päivä päivältä mikä taas heijastuisi sitten tämänkin keskustelun aikana kuultuina seurauksina esimerkiksi suomessa

eihän meidän nyt hyvänen aika jos me olemme kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä ja teemme virheitä lakiesityksissäkin ja kun niitä nyt korjataan sitten tällä keinoin normaalin hallituksen esityksen muodossa kai oppositiota normaaliin parlamentaariseen aikaan tarvitse ottaa jokaiseen valmisteluun mukaan

on tärkeää aivan kuten ministeri tiilikainen tiivisti tämän asian mielestäni parhaiten että se että kaupunkiin tuonne taajamiin nousee uusia edullisia asuntoja asujia varten on hyvä asia mutta toisessa kädessä pitää olla myös se että maaseudulla voidaan rakentaa

voin kokemuksesta kertoa että kun ilomantsiin kotikuntaani rakennetaan näinä päivinä tai oikeastaan tulevana kesänä valmistuu koko kunnan kattava valokuituverkko niin uskokaa tai älkää hyvät edustajakollegat se että valokuitukaapelin veto radan ali tietyissä paikoissa taikka sitten maantien varteen tai siltojen hyväksikäyttö kun vedetään kaapeleita kahden kylän välille näiden kaapelien sijoittaminen ja lupien saaminen oli aivan käsittämättömän vaikeaa

on omalla laillaan surkuhupaisaa ja jopa vahingollista että maatalouspolitiikassa euroopan unionissa eivät suomi ruotsi ja tanska ole pystyneet sen parempaan yhteistyöhön